yleinen argumentti ja varmaan henkilöön menevin ja ehkä se minkä minä parhaiten itse pystyn ymmärtämään lakia vastaan on omaan henkilökohtaiseen uskonnolliseen vakaumukseen pohjautuva näkemys

on luotu mielikuva että yle on paisunut kohtuuttoman suureksi eikä ylen ole tarvinnut millään tavalla sopeuttaa toimintaansa niin kuin muiden alan toimijoiden tai niin kuin koko muun yhteiskunnan

mutta suomessa on useita eri uskonnollisia yhdyskuntia ja myös uskonnottomia

kansalaisaloite tasa arvoisesta avioliitosta on mahdollisuus ottaa askel kohti perustuslain jokaiselle takaamia oikeuksia taata jokaiselle mahdollisuus rakastaa ja perustaa perhe haluamansa ihmisen kanssa

ylen tulevaisuutta käsitellään tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä

siksi kannatan edustaja toivolan tekemää esitystä käsittelyn pohjaksi ja toivon sydämestäni että huomenna eduskunta asettuu suomalaisten enemmistön kannalle ja antaa tukensa tasa arvoiselle avioliitolle

tässä kohtaa haluan kyllä ihmetellä sitä että tämän tärkeän työryhmän kokous on ajoitettu samaan aikaan kun täällä täysistunnossa käsitellään ylen kertomusta

tämän kertomuksen yhteydessä on mahdollisuus käydä kuten olemme käyneet keskustelua ylen roolista ja tehtävästä laajemmin ja työryhmän jäsenten osallistuminen tähän keskusteluun olisi ollut erittäin suotavaa

vasemmistoliitto on pitkään pitänyt esillä mallia perustulosta joka yhdistettynä verotuksen uudistuksiin mahdollistaisi sen että pienenkin lyhyenkin työsuhteen vastaanottaminen olisi aina kannattavaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen tästä aivan samaa mieltä

itselleni jää päällimmäisenä tästä keskustelusta ajatus siitä miten me voisimme tiivistää yhteistyötä miten me voisimme yhdessä muitten pohjoismaiden kanssa olla entistä vahvempia vaikuttajia pohjois euroopan kysymyksissä

toinen keskustelun aikana itselleni noussut ajatus on se että mehän olemme nyt uudistamassa osinkoverotusta siten että olisi kannattavampaa ja kannustavampaa investoida voitot yhtiöön kuin tulouttaa ne ulos yhtiöstä

olen järkytyksekseni todistanut miten ihmiset tässä salissa mutta myös yle työryhmän jäsenet ovat kertoneet millaisia ohjelmasisältöjä heidän mielestään ylen tulisi tehdä

olisiko valtuuskunnan puheenjohtajan mielestä nyt ainekset ja aika kasassa sille että voisimme käydä tästä valtuuskunnan ja yhteistyöministerin välillä keskustelua ja yrittää löytää niitä konkreettisia keinoja

minä haluan korjata sen että ainakaan minä en millään tavalla missään aikaisemmassakaan puheenvuorossa ole halunnut mitenkään väheksyä kotona tapahtuvaa hoivaa tai sen mahdollistavaa kotihoidon tukea

ylen työryhmän jäsenet viimeksi arkadia seuran järjestämässä paneelissa jossa olivat kaikki paitsi yksi paikalla heistä puolet kertoi mimmoisia ohjelmasisältöjä he haluaisivat yleisradion tekevän

kuten tässä keskustelussa on käynyt ilmi monien rajaeste esimerkkien kautta niin se on kyllä todella suomalaisten etu että me pystyisimme tekemään näissä asioissa tiiviimpää yhteistyötä

mutta tosiasia on että kotihoidon tuen varsinkin kun se suurimmaksi osaksi lähestulkoon kokonaan on naisten käyttämää vaikutukset naisten työmarkkina asemaan ovat negatiiviset

tässäkin keskustelussa on tullut monta semmoista esimerkkiä esille missä varsinkin raja alueella asuvat ihmiset eivät voi hakea niitä parhaita mahdollisuuksia heitä varten näitten olemassa olevien rajaesteiden takia

yleisradion tehtävänä on tehdä ratkaisunsa journalistisin perustein eikä poliitikkojen toiveiden mukaan

kun vertaamme euroopan sisällä voimme nähdä kuten hallintoneuvoston perussuomalainen puheenjohtaja hyvässä puheenvuorossaan totesi että vahva yleisradio heijastelee sananvapauteen sen tasoon koko mediakentän laadukkuuteen ja sen moniäänisyyteen

uskon että tämä parhaimmillaan parantaa juuri nuorten naisten työmarkkina asemaa siten että ei jäädä niin moneksi vuodeksi kokonaan pois työelämästä jolloin esimerkiksi taidot tai pätevyys siihen omaan ammattiin saattaa vanhentua niin että ei ole ammattitaitoa millä palata takaisin siihen vanhaan työhön enää sen jälkeen

haluan tässä kohtaa myös sanoa että minun mielestäni on surullista että meillä on asetettu nyt kaupallinen media ja yleisradio vastakkain koska suomessa on poikkeuksellisen laadukas kaupallinen media

pakko todeta että olen edustaja rehulan kanssa aivan samaa mieltä

meillä on todella laadukas kaupallinen media ja kun nämä asetetaan vastakkain se näyttää siltä että toinen on toista huonompi tai toinen toista parempi ja se ei minusta ole tarkoituksenmukaisuutta

minun oma kokemukseni toimittajana on kyllä se että yleisradiossa journalismin vaatimustaso on erittäin korkea ja minä en ole koskaan journalistina työskennellessäni törmännyt mihinkään poliittisesti motivoituneeseen valintaan yhdenkään journalistisen sisällön kohdalla

kiitoksia

täällä on käytetty viisaita puheenvuoroja

mutta tämä lakihan jota edustaja kopra tavallaan arvosteli sisältää myös sen kirjauksen että kaupallisilla toimijoilla kellä tahansa ulkopuolisella on mahdollisuus pyytää ulkopuolinen arviointi ylen toiminnasta

arvoisa puhemies

on pyydetty tutkintaa siitä jos yle alkaa vuokrata ulospäin omien editointiyksikköjensä hd tekniikkaa vaikeuttaako se kaupallisten toimintaa sillä kentällä koska hd tekniikka on iso investointi kaikille

karmeita kuvia löytyy kaikista eläinten tuotantolaitoksista mutta turkistuotanto on aivan eri luokassa koska kyse on ylellisyyshyödykkeestä ei mistään ihmiselle välttämättömästä

tarkoitus ei ole syyllistää turkisyrittäjiä

tärkeintä olisi tässä keskustelussa nyt keskittyä pohtimaan sitä miten voidaan luoda riittävä siirtymä joka mahdollistaa nyt turkisyrittäjinä toimivien siirtymisen toiseen elinkeinoon

jos me mietimme toimittajia käsikirjoittajia ohjaajia kuvaajia tuotantoyhtiöitä yle on heille todella iso osa heidän toimeentuloansa

yle omalta osaltaan pitkäjännitteisillä hyvillä yhteistuotannoilla varmistaa sen että ne kaupalliset pysyvät pystyssä että ne tuotantoyhtiöt pysyvät pystyssä että käsikirjoittajille riittää työtä niin että meille syntyy osaavia huippuammattilaisia

kiitos puhemies

työllisyydestä kannattaa tässä tilanteessa suomessa ehdottomasti kantaa huolta mutta kukaan ei ole lopettamassa kenenkään elinkeinoa tai työpaikkaa huomenna vaan riittävän pitkän siirtymäajan jälkeen riittävillä toimenpiteillä eläköitymisen sukupolvenvaihdosten kautta uuteen elinkeinoon siirtymistä tukemalla

arvoisa puhemies

minä toivon että valiokunnassa asiantuntijakuulemisissa näytetään toteen mitkä olisivat ne toimenpiteet jotka tekisivät turkiseläinten elämästä lajin luonnollisia elinolosuhteita vastaavan ja mitkä olisivat ne olosuhteet jotka takaavat turkiseläinten hyvinvoinnin

kiitos tehyn

rustoja

netti on aihe joka keskusteluttaa ja uskallan ennustaa että nettitoiminnasta ja maailmasta me tulemme saamaan seuraavan arviointipyynnön yleisradiolle ja se kuuluu silloin arvioida ja katsoa ja se voi olla arvokas keskustelu käydä

yle indeksi laitettiin lakiin juuri sen takia että yle pysyisi riippumattomana niistä poliittisista tuulista jotka tätä eduskuntaa heiluttelevat jotta he tietäisivät toimintaympäristönsä eikä olisi mitään tarvetta miellyttää tai pokkuroida meitä poliitikkoja

arvoisa puhemies

se on siellä juuri sitä varten ja mielestäni oli erittäin vaarallista että tämän kauden aikana edustaja kopran edustamasta puolueesta käsin lähdettiin tähän indeksiin kajoamaan

me olemme siis todella onnistuneet luomaan uuden vaikutusmahdollisuuden jonka kautta kansalaiset voivat tuoda eduskunnan pohdittavaksi tärkeäksi kokemiaan asioita jotka muuten syystä tai toisesta eivät täällä esiin nouse

pitäisin itse arvokkaana sitä että nyt tällä kaudella kun ensimmäistä kertaa on ollut voimassa mahdollisuus tehdä kansalaisaloite esimerkiksi puhemiesneuvosto kävisi läpi ne kokemukset ja ne käytännöt millä näitä on käsitelty

nyt meillä on useammasta eri aloitteesta jotka ovat hyvin erilaisia keskenänsä kokemuksia ja itse pitäisin hyvänä että pohdittaisiin muun muassa sitä kuinka laajaa vaikutusten arviointia me voimme odottaa tai vaatia kansalaisaloitteelta

ja itse pohtisin kyllä myös sitä onko perusteltua että kansalaisaloite raukeaa vaalikauteen

ymmärrän että se rinnastuu kansanedustajan aloitteisiin ja niitten kohdalla se on juuri näin että kun eduskunta muuttuu tulee vanhan eduskunnan aloitteiden raueta mutta kansa ei muutu vaaleissa

arvoisa puhemies

voitaisiinko ajatella esimerkiksi että kansalaisaloite olisi voimassa tietyn sovitun ajan x vuotta eikä se olisi siten sidottu eduskunnan vaalikausiin

kyllä vasemmistolaisen silmin katsottuna se syy on juuri niin kuin miapetra kumpula natri sanoi lontoon cityn pankkiireissa siinä että he eivät halua läpinäkyvää avointa finanssipolitiikkaa semmoista missä tämän sopimuksen tuomat sääntelykeinot ovat mukana

me olemme tarjonneet tähän imaginääritalouden ja keinottelun ja ahneuden kapitalismin kriisiin ratkaisuiksi transaktioveroa pankkiveroa ja muita sääntelykeinoja jotka edustaja kontula toi ansiokkaasti esiin vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa

kiitos ministeri urpilaiselle vahvasta kannasta asiassa

arvon puhemies

toisin kuin perussuomalaiset me emme halua vain laittaa silmiä kiinni ja nostaa käsiä ylös ja olla tekemättä yhtään mitään vaan me haluamme olla mukana luomassa niitä uusia pelisääntöjä sitä sääntelyä jonka seurauksena me toivottavasti emme ole tässä tilanteessa enää uudelleen ja joka oikeasti toivon mukaan myös tuo oikeutta ja kohtuutta suomalaisille veronmaksajille

arvoisa puhemies

anteeksi